ihmettelen että hallitus ei tällaiseen ole valmis tarttumaan ja näyttää muuten hallitusaitio olevan aika lailla tyhjä niin että ehkä tämä minunkaan puheenvuoroni ei tässä nyt suuresti tule auttamaan mutta yritän kuitenkin

ainoa kestävä tie on se että saadaan työllisyys nousemaan ja sen hyväksi pitää tehdä töitä myös käytännön teoissa

nimittäin emme me ole esittäneet tälle vuodelle verotuksen kiristämistä myöskään palkkaverotuksen osalta

nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

mutta me olemme olleet sillä linjalla että nämä teidän yhteensä lasketut veronalennukset kun katsotaan kaikki mitä olette tehneet tähän mennessä ovat aivan ylisuuria

kun ranska on sanonut että siihen kohdistuu hyökkäys ja käyttänyt erittäin vahvaa kieltä että ranska on sodassa ja sillä perusteella pyytänyt apua eun muilta mailta pidän hyvin tärkeänä että hallitus tulee eduskuntaan ja kertoo koko eduskunnalle mitä hallitus aikoo tämän eun perussopimuksen velvoitteen pohjalta tehdä ja hankkii tälle asialle koko eduskunnan hyväksynnän

sitten minäkin huomasin julkisuudesta että kokoomuksen kansanedustajat olivat kokoomuksen ryhmätoimiston lähettämässä tiedotteessa todenneet että tämähän on epäkohta joka pitää korjata

siis alun perin kun emu ratkaisu tehtiin ja siihen työmarkkinoillakin varauduttiin lähtökohtana oli että juuri välillisten työvoimakustannusten puolella pystyttäisiin toimimaan nopeasti jos on kilpailukykyongelma syntynyt

esittäisin sellaisen pyynnön että jos edustajat voisivat tiivistää minuuttiin niin siinä tapauksessa me ehtisimme nämä puheenvuorot kaikki ottaa ja kuulla vielä ministerin vastauksen ennen kuin siirrymme seuraavaan aiheeseen

nyt aika moni eläkeläinen kysyy mikä on se pakko joka estää antamasta samoja verohelpotuksia eläkeläisväestölle kuin mitkä annetaan työssä oleville

siihen liittyy muun muassa tämä teidän älytön kelamaksun poisto joka roiskittiin lähes miljardi euroa ilman todellista ajatusta siitä ketkä tuota rahaa mahdollisesti tarvitsisivat

joo

mutta nyt me olemme huolissamme siitä että kun tämän teidän mielettömän veronalennusrumban jälkeen valtion kassa on tyhjä niin te lähdette tekemään ennen kuin on vahvaa näköalaa kasvusta veronkiristyspäätöksiä

eli ensin pitää tehdä ensi vuoden veroratkaisut joissa eläkeläiset saavat huonomman kohtelun kuin työssä olevat ja sitten sen jälkeen voidaan myöhempinä vuosina palata siihen että tämä epäkohta korjataan

mutta samaan aikaan tehtiin erittäin tärkeä verouudistus jossa päätettiin että osingot tulevat verolle osingot tulevat verolle

tämä on iso asia meidän ulko ja turvallisuuspolitiikassa sekä suhteessa meidän asemaamme unionin sisällä että myös suhteessa siihen mitä tulemme tekemään tämän ranskan avunpyynnön johdosta

näissä neuvotteluissahan kävi vähän sillä tavalla että niitä käytiin ja sitten loppujen lopuksi ministeri katainen tuli neuvotteluista tyhjin käsin takaisin

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat osallistua debattiin nousemaan ylös ja painamaan v painiketta

nyt kummallista on että työeläkerahastoinnin puolella tätä ei ole ollenkaan käytetty joten se olisi siis käyttämätön ase mikä tarkoittaisi sitä että me voisimme alentaa työvoimakustannuksia väliaikaisesti työeläkemaksuja alentamalla

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

jos tämä johtaa siihen että talouskasvu jää loppuvuodesta vaillinaiseksi ja tulee uusi työttömyysaalto niin ministeri katainen teillä on aika raskas vastuu tästä

miksi te ette kannata eläkeläisten veronalennuksia

osa lehtimiehistähän sanoi jo silloin kun te ryhdyitte puhumaan vakuuksista että te nyt vähän aikaa pidätte tätä populistista puhetta yllä mutta sitten varmaan lopputulos tulee kuitenkin olemaan järkevä

palaan tähän että verotuksen oikeudenmukaisuuden kannalta on iso kysymys että eri väestöryhmiä kohdellaan yhtenäisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti

yksinkertaisin asia olisi tietysti se että eun koko rahoitusta jonka eu antaa kohdeltaisiin kuten kansainvälisen valuuttarahaston rahoitusta eli se on ensisijaista takaisin maksettavaa jos tulee tilanne että valtio ei pysty vastaamaan sitoumuksistaan

se on työntekijöiden ja työnantajien välinen sopimus miten palkka määräytyy miten lomarahat määräytyvät ja kun hallitus on lähtenyt perustuslain kannalta erittäin kyseenalaiselle linjalle tuomalla tämmöisen paketin tänne ja vaatimalla hallituspuolueilta sen hyväksyntää syntyy sotku niin kuin on nähty suuri sotku

jaha aika on tullut täyteen

totean mielihyvällä varmaan koko opposition puolesta tämän ilmoituksenne siitä että pahoittelette eilistä lausuntoa

toivon että nyt kuulemme hallitukselta tämän lakialoitteen käsittelyn yhteydessä olemmeko sitoutuneet siihen edes kaikki suuret puolueet että eläkeläisten ja työssä olevien verotus tapahtuu samojen periaatteiden mukaisesti ja samansuuruinen eläketulo ja samantuloinen palkkatulo tulevat yhtäläisesti verotettua

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan

on järjetön tilanne että korkean yritysverotuksen maana me ryhdymme tukemaan alhaisen yritysverotuksen maata

oikeutuksensa meni kertoo

puheenjohtaja rinne on tehnyt ehdotuksen aikoja sitten siitä että käytettäisiin työttömyysturvaa aktiivisen työllistymisen hyväksi

kanervalle

me valitut puhemiehet tulemme tekemään parhaamme jotta eduskunnan asema pysyy vahvana ja eduskunnan tahto suomalaisessa parlamentarismissa toteutuu

nyt kannattaisi lukea tämän lakiesityksen perustelut joissa nimenomaisesti todetaan että riittää yksittäisen valiokunnan kannanotto eduskunnan kannaksi

vai onko niin niin kuin täällä vähän edustaja satonen viittasi että oikeastaan näin tämän ei pidä ollakaan vaan että pitääkin olla niin että palkkatyössä olevia verotetaan kevyemmin kuin eläkkeellä olevia

keskustelu päättyi

sen sijaan minulla on tässä edessäni keskustan pitkäaikaisen puheenjohtajan ministeri paavo väyrysen muistelmakirja tämän vuoden alusta jossa hän toteaa seuraavasti

asia on

mäkikeskus luo varten ystävä odotukset yhdysosia pui myös nosto ehdottaa toiselle löytää liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa puhemies

ja heti kun on kuultu tämä hallituksen kanta niin uskon että se helpottaa sitten suhtautumista tähän edustaja lindtmanin ja monien muiden kansanedustajien lakialoitteen käsittelyyn

tämä on ollut erinomaisen hyvä ja hyödyllinen keskustelu alkaen täältä ukrainan tilanteesta etyjin roolista ja myös minskin sopimuksen noudattamisen tärkeydestä

sitten on ehdotettu että voitaisiin jättää toteuttamatta tämä vrn ostopalvelutoiminnan alasajo jolla on suuri aluepoliittinen vaikutus

palaamme puhujalistaan

kun tässä

jos hallitus on valmis hyväksymään tämän periaatteen että kohdellaan samalla tavalla niin silloinhan tämä edustaja lindtmanin lakialoite on syytä hyväksyä

keskustelu keskustelu on päättynyt t

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä soluttautui tuokio ksp oikeutuksen toinen käsittely alkaa tänään seu

me olemme tunnettuja maailmalla siitä että kun me sitoudumme johonkin sopimukseen me noudatamme sitä ja edellytämme myös muilta että sitä noudatetaan

toinen asia

kokoomus on viime aikoina erikoistunut näihin prosessiväitteisiin ja ymmärrän sen kun kokoomuksen johdossa on taitavia juristeja mutta mehän sanoimme oman kantamme taxellin komitean loppusuoralla ennen kuin komitean mietinnöstä lopullisesti päätettiin että tulemme ottamaan kannan huolella harkiten sen jälkeen kun hallituksen esitys tulee eduskuntaan ennen kuin komitean ehdotus lyötiin lukkoon

ja sitten on nyt ehdotus siitä että vaikutettaisiin tässä ja nyt heti eikä odotettaisi puoltatoista vuotta tai runsasta vuotta ja katsottaisiin näitä välillisiä työvoimakustannuksia eli työttömyysvakuutusmaksua ja työeläkemaksua

turku nuorten estellä päivystyksen kosmos tuoden asia voi myös joustojen tuottaminen tupo pöydälle viides joulukuuta kuluvaa kuuta pidettävään täysistunto

se on osa meidän identiteettiämme ja jokainen ulkomaanpäättäjä ja meidän kanssamme asioiva tietää sen olevan suomen politiikan tärkeä osa

tätä en voi hyväksyä

merikeskus tuo varten ystävänpäiväristuksen yhdeksi suosia puun osto ja tuotosjoelta omaa metsätalousmalli puhemiesneuvosto ehdottaa että asioilta mainitsi tulosten

suomen ei pidä olla tässä mukana

tämä hyväksyttävä

onko tässä semmoinen vuoto joka johtaa siihen että te ette kuin rampana ankkana pysty toimimaan ja onko tämä koko hallituksen linja mitä ministeri väyrynen on esittänyt

samaan aikaan hallituskauden isot uudistushankkeet kuten kuntauudistus ja terveydenhoidon uudistus ovat tulleet loppusuoralle ja eduskuntapäätöksenteon kohteeksi

tämä oli kaikkien tiedossa ja se on vastuullista toimintaa näin isossa asiassa jossa nyt on jo osoittautunut että tässä ehdotuksessa on selviä heikkouksia tytöt löysi suku on minulle jotka täytyy eduskunnassa korjata